arvoisa puhemies

silloin voitaisiin ajatella niin että jos löydettäisiin sellainen järjestelmä jossa ikään kuin siinä tilanteessa oltaisiin tasa arvoisia ja sitten meillä olisi joku toinen järjestelmä joka kyllä jollakin lailla sitten hyvittää niille jotka ovat jääneet sinne

nyt on se aika että on pakko tehdä sellaisia asioita joilla suomalaisen työn kilpailukykyä oikeasti parannetaan jotta syntyy niitä työpaikkoja aivan oikeasti tähän yhteiskuntaan

asia etenee aivan normaalilla tavalla ja se on myönnettävä ja sitä myös ensimmäisessä puheenvuorossa jo sanoin että aivan varmasti tällä on vaikutusta siihen että joudutaan koulutus järjestämään osittain eri tavalla kuin tällä hetkellä

liikenne ja viestintävaliokunta kuitenkin toteaa että ilmatilalohkon ja tarvittavien palvelujen käytännön toteutus tulee määrittymään vasta jatkossa sopimuksen voimaantulon jälkeen tehtävillä kansallisilla ratkaisuilla

tämä on todella kunnianhimoinen hanke ja toivotan sille menestystä jossa yhtenä osana on tämä raideliikenteen kilpailun vapauttaminen joka tietenkin tapahtuu vähitellen

tällä hetkellä voidaan pitää yllä hyvinvointiyhteiskuntaa vain sillä että nyt tilapäisesti tässä velkaannutaan ja kotimaista kysyntää vain sillä että pidetään kiinni näistä veronalennuksista

siinä pärjää että tätä kautta tulleet kuitenkin irtisanotuiksi ja jääneet tähän tilanteeseen niin meillä olisi enemmän niitä jotka tekisivät pidemmän työuran ja saisivat paremman eläkkeen

ja toivon että kun työmarkkinajärjestötkin entistä paremmin ovat tätä ymmärtäneet niin myös poliittinen oppositio ymmärtäisi ja tulisi myös tälle rakentavalle linjalle että lähdetään nyt oikeasti ajamaan suomalaista työllisyyttä eteenpäin

mitä vielä sitten tulee suhteessa aikaisempaan niin kyllä tämä korjausvelan kimppuun käyminen on nyt poikkeuksellista ja siitä pitäisi minusta oppositionkin antaa tunnustusta

valiokunta ei pidä kaksinkertaisten toimintojen tarvetta ainakaan lähitulevaisuudessa todennäköisenä mutta katsoo että tämä näkökohta on tärkeää ottaa jatkossa huomioon palvelujen järjestämistä koskevia ratkaisuja tehtäessä

jos täällä seuraavien vaalien jälkeen on toisenlainen hallitus niin tätä taloustilannetta kukaan ei pääse pakoon ja siitä huolimatta pitää koulutus pystyä järjestämään sillä tavalla että suomessa jatkossakin opitaan hyvin ja suomi menestyy

voi olla että tämä yhtälö ei ole ihan yksinkertainen ratkaista mutta kun ihminen on käynyt kuussakin niin uskon kuitenkin että jos tahto on niin sellainenkin menetelmä kyllä keksitään jolla me saamme katkaistua tämän kytköksen sen motivaation siinä irtisanomistilanteessa ja sitten toisaalta sen ihmisen toimeentulon turvaamisen väliltä niin että pystytään nämä molemmat hyvät puolet ratkaisemaan

tällaista työttömyyden tasoa emme inhimillisesti kestä

valiokunta pitää keskeisenä että ilmatilan hallinta järjestetään kokonaisarvion pohjalta myös jatkossa siten ettei siviili tai sotilasilmailulle aiheudu palvelujen toteutuksesta kohtuuttomia lisäkustannuksia

täytyy sen verran edustaja sipilää korjata että olemme pitäneet kyllä huolta siitä että esimerkiksi poliisin kentällä olevien poliisien määrästä pidetään kiinni ja nyt juuri sen takia onneksi käynnistyy parlamentaarinen työryhmä jossa me katsomme kaikki puolueet yhdessä sen että poliisin ja oikeuslaitoksen resurssit ovat sillä tasolla että kansalaisten oikeusturva ja sisäinen turvallisuus voidaan taata aivan kuten on tehty puolustuspoliittisessa työryhmässä jo aikaisemmin

onneksi sinne tulee nyt budjetissa myöskin lisää henkilökuntaa

arvoisa puhemies

mutta haluatteko te sitä että välittömillä veronkorotuksilla tai menonleikkauksilla tämän teollisuuden puolelta tulleen väen lisäksi sinne myöskin palvelualojen ihmisiä jo ajettaisiin

en malta sen verran olla kommentoimatta edustaja koskelan puheenvuoroon vaikkei tämä kommenttipuheenvuoro olekaan että nimenomaan juuri se että valtiontalous pidetään tasapainossa takaa sen ettei ajauduta sellaiseen yhteiskuntaan että vain ne saavat koulutusta joilla on siihen varaa

valiokunta siis esittää tämän sopimuksen hyväksymistä ja lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana

työllisyyden kannalta on tällä hetkellä ihan välttämätöntä pitää tätä kotimaista kysyntää yllä ja se on nyt mahdollista koska taloutta on pitkän aikaa hoidettu vastuullisesti

se on nimenomaan se perusjuttu ja siinä lainaan entistä kansanedustaja outi ojalaa joka totesi että vahva valtiontalous on köyhän paras turva ja se kyllä pitää tässä yhteydessä ihan täysin paikkansa

kuten sanoin en missään nimessä vastusta sitä että me tietotekniikan kehityksen ja muun tiukan menokurin kautta pyrkisimme supistamaan julkista sektoria mutta täytyy olla se realismi mukana siinä kuinka nopeasti se on mahdollista ja millä tavalla niitä tehtäviä oikeasti voidaan sieltä vähentää

yksi kommentti ja yksi kysymys

ensinnäkin haluan kiittää ministeriä ja myöskin edustaja päivi lipposta siitä että nyt tämä eduskunnan tahto eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista on otettu huomioon ministeriössä ja samalla on päästy eteenpäin siinä että todellakin koulutusvientiin panostetaan ja sitä kautta voidaan saada sellaista rahaa tähän kansantalouteen millä voidaan myöskin kotimaista korkeakouluopetusta vahvistaa

kysyisin myös kun te korostatte tässä kuntapuolta ja on totta että siellä on enemmän mahdollisuuksia niin oletteko valmis edistämään kuntaliitoksia jotta sitä kautta saadaan tätä väkeä vähennettyä

on tietysti niin että työpaikoilla kenenkään ei tule kokea syrjintää on syy sitten mikä tahansa ja tässä on hyvin kattavasti lueteltu ne syyt

aivan kuten täällä ainakin edustaja taimela mainitsi työelämä ja tasa arvovaliokunta tulee varsin perusteellisesti tätä asiaa myöskin omalta osaltaan käsittelemään prosessihan on ollut pitkä ja kiitokset myöskin ministereille siitä että tässä vaiheessa ollaan

jos tämä pitäisi paikkansa minkä edellinen edustaja täällä todisti niin miten on niin että ruotsissa missä on valintana lainapainotteinen malli sosiaalinen liikkuvuus on vielä suurempaa kuin suomessa

toki toivon että maksujen taso aluksi haetaan kokeilemalla niin että tuote menee kaupaksi ja sitten myöhemmin haetaan se kustannuksia vastaava taso ja myöskin oikeudenmukaisuuden nimissä niille ulkomaalaisille jotka sitten opintojensa jälkeen jäävät suomeen myönnetään verovähennysoikeus jälkikäteen

eli pitkälti tässä on siis hyvää ja asiaa joka kuuluu suomalaiseen yhteiskuntaan ja varmasti on myöskin hyvä niin kuin edellinen puhuja sanoi että tätä yhdenvertaisuustyötä tehdään sekä työnantajien että työntekijöiden toimesta

eli tämä lainapainotteinen malli ei todellakaan tule tarkoittamaan sitä että vain ne voivat opiskella joiden vanhemmilla on siihen varaa vaan se tulee tarkoittamaan sitä että jokainen voi edelleen omien kykyjen ja motivaation kautta opiskella niin pitkälle kuin haluaa

olisin kiinnostunut tietämään missä vaiheessa lainsäädäntömuutokset tässä yhteydessä ovat tulossa ja millä tavalla ne tulevat muuttamaan valtionosuusjärjestelmää

tämähän on erittäin tärkeää esimerkiksi silloin kun meillä on työperäisiä maahanmuuttajia ja heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja tiedän että tässä elinkeinoelämän järjestöt ja ammattiyhdistysliike ovat yhdessä tehneet hyvää työtä

täällä on jo aika paljon käyty läpi myöskin työelämä ja tasa arvovaliokunnan antamaa lausuntoa ja sen takia en sitä sen tarkemmin enää esittele

edellyttää tässä yhteiskunnassa hyvin laaja alaista yhteistä tahtoa se että tästä taloustilanteesta selvitään ja aika paljon puhutaan siitä mihin voidaan luoda uusia työpaikkoja

karimäki aivan hyvin poimi sieltä äsken olennaisia asioita esille

toki edustaja lindtmanin puheenvuoron osalta oli hyvä että hän erikseen mainitsi että he ovat valmiita yhteistyöhön kun se ei itse puheesta käynyt kyllä mitenkään ilmi

yksi kohta johon valiokunta nimenomaan kiinnitti huomiota oli se että sosiaalisten yritysten ammattitaitoa ja osaamista voitaisiin hyödyntää tässä koska se monessa yhteydessä saattaisi olla tehokkaampaa kuin tämä nykyinen malli jossa tämä tapahtuu pelkästään kuntien toiminnan kautta

arvoisa puhemies

emme me tähän tilanteeseen nyt vanhanaikaista tupoa tarvitse mutta me tarvitsemme kyllä sellaisen kokonaisratkaisun joka ottaa huomioon ala ja yrityskohtaisen tilanteen ja on kilpailukykyä ja työllisyyttä tukeva

mutta käyttäjän kannalta tässä on tärkeintä se että voi valita useammasta vaihtoehdosta perusterveydenhoidon osalta voi valita julkisen vaihtoehdon voi valita pienen yksityisen kotimaisen monikansallisen voi valita kolmannen sektorin ja käyttäjä varmasti valitsee sen siitä näkökulmasta minkä hän itse kokee parhaakseen ja rahapussin paksuuteen katsomatta voi tämän valinnan tehdä

arvoisa puhemies

ensinnäkin olen iloinen siitä että valtion omistajapolitiikka on täällä saanut laajaa tukea yli poliittisen rintaman

itse asiasta haluaisin kuitenkin sanoa sen että kaikkein huonointa pitkään työttömänä olleelle ja myöskin hänen läheisilleen sikäli kuin niitä ihan läheisiä edes ylipäätään on on se että jätetään yksin

mutta kyllä niin on asiat saatava hoitumaan ehdottomasti että me kykenemme nämä hyvinvointipalvelut turvaamaan myös seuraavalle sukupolvelle

tarkoitan siis sitä mitä tässä on viimeksi tehty solidiumin perustamisessa ja elisan osalta se on ihan hyvä asia että olemme aktiivisesti tarttuneet ainakin turvaamaan elintärkeiden yhtiöiden kotimaisuutta

valitettavasti aktstä ei voi sanoa samaa vaan heidän toimintansa kyllä vaarantaa koko meidän vientiteollisuutemme ja ne työpaikat jotka siellä on että toivon että sielläkin nähdään asioita jatkossa vastuullisemmin

jos mennään hiukan historiassa taaksepäin parikymmentä vuotta ehkä me emme ole vielä niin vakavassa tilanteessa kuin silloin oltiin mutta silloin pyrittiin löytämään työmarkkinaratkaisu joka olisi tukenut työllisyyttä

ja se tarkoittaa sitä että nämä asiat tehdään tehokkaammin tehdään tehokkaammalla kuntarakenteella kuin tällä hetkellä sen ei välttämättä tarvitse olla suurkunta siinä on muitakin malleja ja samalla pitää olla myös niin että kunnilla ei ole sellaista henkilökuntaa jota se ei tarvitse

mitä sitten vaativampaan hoitoon tulee niin se varmasti keskittyy harvempiin paikkoihin mutta samalla vahvistetaan se että siellä on erittäin korkea osaaminen jolloin kansalaiset saavat sitä laadukasta palvelua kun sitä tarvitsevat

lähinnä pyysin puheenvuoron kuitenkin sen takia että kun on ollut tilaisuus vierailla monilla niillä paikkakunnilla joissa näitä suuria irtisanomisia on tullut niin lähinnä niitä huomioita joita sieltä on jäänyt mieleen haluaisin tässä kertoa

kartoitetaan tarve yksilökohtaisesti ja se mitä voidaan tehdä ja mikä on se polku löytyykö se polku vielä työelämään vai löytyykö se polku esimerkiksi johonkin vapaaehtoistyöhön vai löytyykö se polku osa aikatyöhön vai onko se tie sinne eläkkeelle

valitettavasti rantalan työryhmän osalta ei päästy niin pitkälle vaikka aikahorisontti olikin kauemmas kuin olisi tarvittu

tässä ollaan hyvin vakavan paikan edessä ja sen takia nyt on löydettävä sitä yhteistä tahtoa viedä eteenpäin ja pitää huolta meidän kilpailukyvystämme ja työllisyydestä

ja tässä toivoisin myöskin sitä laaja alaista ymmärrystä erityisesti niitten nuorten osalta jotka tarvitsevat sitä harjoittelua valmistuakseen oppilaitoksista että he voisivat tehdä sen harjoittelun myöskin niillä aloilla joilla on paljon yt neuvotteluja päällä jotta he pääsevät tätä kautta elämässä eteenpäin

ensinnäkin työttömyys tämmöisessä massairtisanomistilanteessa koskettaa suurta joukkoa ja jokainen korvaava työpaikka syntyy yksilöllisesti ja sen takia on äärimmäisen tärkeää että paikallisesti toimii se järjestelmä työvoimatoimiston työnantajan ja työntekijäjärjestöjen välillä

valiokunta kuuli tässä esimerkiksi kinnulassa ja paltamossa toteutettuja tapoja hallita pitkäaikaistyöttömyyttä ja ne olivat kyllä erittäin rohkaisevia sen suhteen että tälle asialle voidaan tehdä jotain kun se todella otetaan kunnissa tapetille

huolestuttavaa on se että monissa varsinkin isoissa kunnissa koetaan niin että se korvaus joka tästä saadaan on riittämätön ja siitä seuraa se että helpommin ollaan valmiita maksamaan nämä niin sanotut sakkomaksut kuin panostamaan tähän toimintaan riittävästi

on erittäin hyvä että nyt parasta aikaa on työelämä ja tasa arvovaliokunnassa lakimuutos jossa työvoimatoimikuntien roolia olennaisesti tullaan muuttamaan siten että työvoimatoimikunnille tulee laajempi rooli sen oman alueen toimiston toiminta alueen työllisyystilanteen arvioimisessa ja myöskin siihen vaikuttamisessa

haluaisin siitä asiasta sanoa sen että on itsestäänselvää että meillä on ollut ja on edelleen sellaisia vetovoimatekijöitä jotka ovat tehneet suomesta poikkeuksellisen halutun paikan tulla tänne turvapaikanhakijaksi

tämän takia oli niin että myöskin valiokunta kiinnitti huomiota siihen että saattaa olla että jollakin aikavälillä täytyy tätä korvaustasoa katsoa kun nyt selviää miten tämä lain henki käytännössä toteutuu

toimeentulotukea on tämän kuun alusta leikattu ja eduskunnassa on myöskin esitys siitä että perheenyhdistämissääntöä voimakkaasti tiukennetaan

on nimittäin niin että vähän samalla tavalla kuin kuntavaalejakaan ei voiteta valtakunnallisesti vaan ne voitetaan jokaisessa kunnassa erikseen myöskin isot työllisyysongelmat ratkaistaan jokaisella alueella paikallisesti

tiusasen esille ottama asia on ollut maa ja metsätalousvaliokunnassa käsittelyssä ja varsin perusteellisestikin on selvitetty näitten eläinlääkärien työmäärää ja saatavuutta

mutta tässä pitää seurata kansainvälistä kehitystä ja meidän pitää mennä yhteistyössä sillä tavalla kuin muissakin pohjoismaissa toimitaan koska tässä kilpailussa ei kannata olla euroopan ykkönen

asiaan liittyy myöskin sellainen hankaluus että kaikki valmistuvat eläinlääkärit eivät ole välttämättä kiinnostuneita toimimaan tuotantoeläinten parissa eikä tietysti kaikkien tarvitsekaan toimia koska tarvitaan myöskin tuota lemmikkieläinpuolta mutta tämä lemmikkieläinpuoli on korostunut ehkä liikaakin suhteessa tuotantoeläinpuoleen viime aikoina

monella alueella on niin että potentiaalisia uusia korvaavia työpaikkoja olisi varsin runsaasti mutta ongelmat liittyvät siihen onko luottamusta talouteen niin paljon että nyt voidaan investointeja tehdä ja saadaanko rahoitus järjestymään

sen takiahan valiokunta mietti jopa sitä olisiko tarpeen harkita jopa uuden eläinlääkärikoulutuksen avaamista jossain helsingin ulkopuolella jolloin se saattaisi houkutella sitten sen tyyppistä hakijajoukkoa jossa pääpaino on tuotantoeläinpuolella

tässä suhteessa on erittäin hyvä että myöskin finnveran valtuuksia kasvatetaan ja yhteiskunta tulee tällä tavalla auttamaan niiden työpaikkojen luomista joille on olemassa todelliset edellytykset

arvoisa puhemies

oli hyvä että täällä ministeri jo kertoi mitä tapahtui edellisessä kehysriihessä ja mitä tänään on tapahtunut ja molemmissa poliisille on annettu lisää resursseja

mutta ylipäätään tähän energia asiaan

mutta on tietysti samassa yhteydessä muistettava että se mitä valtio voi tässä tehdä on kovin rajallista koska valtaosa rahoituksesta tulee kuitenkin muista lähteistä kuin valtiolta

toivoisin että tämä linjavalinta saisi kyllä arvostusta niin opposition taholta kuin hallituspuolueidenkin edustajien taholta joista näemmä yksi jo luistikin tuolla ovesta pihalle

omavaraisuus on tämä kaikkein tärkein asia ja toinen erittäin tärkeä on kohtuuhintaisuus

sen takia on äärimmäisen tärkeää se että me kaikissa oloissa pystymme turvaamaan rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja se ei tarkoita pelkästään sitä että ihmisten rahat ovat tallessa vaan myöskin sitä että sieltä löytyy rahoja niihin investointeihin joilla on elinkelpoisuutta

huhu ei käydä kuulus ja heitti olkapäälle ja tällä kertaa hullu mutta mutta haluaisi puuttua laine edustavat lahtelan puheenvuoroon siinä kun hän mainitsi pitkistä listoista

mutta kuitenkin haluaisin myöskin tästä liikkuvasta poliisista vielä todeta koska liikenne ja viestintävaliokunta omana asianaan tätä myöskin käsitteli että siellä hyvin selvästi kävi esille se että paikallispoliisin näkemys ja liikkuvan poliisin näkemys olivat keskenään täysin ristiriidassa

silloin se tarkoittaa sitä että meidän pitää huomioida myöskin ydinvoima keskeisenä tekijänä meidän pitää huomioida kotimainen vesivoima ja sen laajentamismahdollisuudet myöskin osana

työelämä ja tasa arvovaliokunta päätyi tukemaan lisäydinvoiman rakentamista nimenomaan työllisyysvaikutuksista käsin

tässä on kyse merkittävästä lakiehdotuksesta sikäli että jatkossa perhepäivähoitajien työ tulisi työaikalain soveltamisalan piiriin johon se ei ole tähän asti kuulunut mikä käytännössä tulee lyhentämään perhepäivähoitajien työaikaa

arvoisa puhemies

omassa puheenvuorossani keskityn pelkästään sairauslain omavastuuosuuden muutokseen koska tästä asiasta muistan historiaa jo viime vaalikaudelta

lapintielle että hän ilmeisesti kuunteli vähän huonosti silloin kun esittelin työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausuntoa missä yhteydessä luin sanasta sanaan sakn lausunnon jossa a nelosen verran perustellaan minkä takia tämä lakiesitys on tarpeellinen

työllisyyden kannalta nimenomaan metsäteollisuudessa ja energiavaltaisessa metalliteollisuudessa on erittäin tärkeää että lisää ydinvoimaa ja kohtuuhintaista sähköä on saatavilla

mutta tietysti näillä valtion äkillisen rakennemuutoksen rahoilla jotka ovat varsin huomattavia niille alueille joita ne koskevat voidaan edistää omalta osaltaan infrastruktuurin kehittymistä alueella ja myöskin avittaa tiettyjä hankkeita

paikallispoliisi näki että kyse on merkittävästä synergiaedusta ja myöskin varmaan tietyssä tilanteessa lisävahvuudesta ja liikenneturvallisuutta voidaan siitä huolimatta hoitaa mutta on kyllä se pelko että mitä sitten raskaan liikenteen valvonnasta tulee ja tuleeko pitkässä juoksussa tästä liikenteenvalvonnasta toissijainen toimi

ja aivan kuten edustaja eestilä täällä käytti erinomaisen puheenvuoron niin totta kai meidän pitää tehdä omat kansainväliset velvoitteemme mutta eihän se sitä voi tarkoittaa että me teemme esimerkiksi eussa aivan eri lailla kuin yhdysvalloissa

lahtela olisi tähän taloon tullut koskaan niin kuin ei varmaan meistä moni muukaan

mutta kyllä minä näen että tämmöisessä pitkälistaisessa järjestelmässä ollaan sellaisessa tilanteessa että silloin todellinen riski on se että kun yksittäisen ehdokkaan valinta ei riipu kansalta saadusta kannatuksesta niin kyllä silloin tämä poliitikkojen etääntyminen kansasta on todella paljon vakavampi riski kuin se on tässä järjestelyssä

vastaavaa on myöskin sttkn lausunnosta luettavissa

tähän liittyy kuitenkin olennaisena osana se että ehdotetaan muutettavaksi työaikalain säännöstä jaksotyöajasta siten että myös lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetussa perhepäivähoidossa voidaan käyttää jaksotyöaikaa

mutta kun me kuulemme nyt tätä keskustelua niin keskusta on esittänyt miljardin verran veronkevennyksiä perussuomalaiset miljardin verran elvytystä ja vasemmistoliitto pisti vielä paremmaksi kun keksi ikiliikkujan

tämä tuli eun työaikadirektiivistä alun perin tai pikemminkin sen suomessa tehdystä tulkinnasta

ja jos me emme voi siihen luottaa että tässä kolmikantaisessa valmistelussa työntekijöiden oikeusturva tulee huomioitua niin mikä silloin on tämän kolmikantaisen valmistelun merkitys

yksi sellainen kohta joka on jäänyt mieleen on se miten yksilötasolla suhtaudutaan siihen tilanteeseen että vaikkapa sellutehdas pistetään kiinni

meidän on mahdollista niitä työpaikkoja luoda vain jos me olemme riittävän kilpailukykyinen maa ja me voimme myydä kansainvälisesti tuotteitamme eli me tarvitsemme ydinvoimaa jotta meidän on mahdollista tämä uusiutuvien paketti saada eteenpäin

minä ymmärrän sen että se on erittäin tärkeä asia että me huolehdimme pienituloisten turvasta mutta jos olisi olemassa tällainen ikiliikkuja että jos sinne annetaan lisää rahaa niin kaikki poikii ostovoiman kautta valtiontalouteen niin kaikki ongelmat olisi jo ratkaistu

jos ajatellaan sitä lähtötilannetta niin yksikään palkansaajajärjestö ainakaan minun tietääkseni ei nostanut tärkeimpien tavoitteidensa joukkoon sitä että jos lomalla sairastuu niin pitää saada ne lomapäivät uudelleen vaan tämä tuli ikään kuin manulle illallinen euroopan unionista ja valmistelu kerkesi menemään varsin pitkälle ennen kuin edellinen työelämä ja tasa arvovaliokunta huomasi mistä tässä on kyse

kyllä ainakin työelämä ja tasa arvovaliokunnassa ymmärtääkseni sekä tällä kaudella että edellisillä kausilla on totuttu siihen että kuullaan aina työmarkkinajärjestöjen edustajia ja he kertovat mitkä ovat heidän näkemyksensä ja niiden pohjalta pitkälti on voitu luottaa siihen mitkä asiat ovat työntekijöiden oikeusturvan kannalta tärkeitä

se vaalitulos ratkaistaan kuitenkin äänillä ja siihen vaikuttaa vaan pieneltä osalta se minkä kokoisia kampanjoita on tehty

sitten monet kunnossapidon alan ammattilaiset on jopa tässä työmarkkinatilanteessa mikä nyt on rekrytoitu hyvinkin nopeasti muihin tehtäviin

siellä on verotuksen taso johon on tehty merkittäviä muutoksia yhteisöveroon

että siellä ajatellaan asiasta jo niin että siellä ei osata edes laskukonetta käyttää että ei edes sitä ymmärretä että jos omaishoito on kuusi seitsemän kertaa edullisempaa kunnalle kuin laitoshoito vanhainkodissakin ettei sitä siellä kunnissa osattaisi tehdä

arvoisa puhemies

työelämä ja tasa arvovaliokunta on käsitellyt ehdotusta työaikalain säännösten muuttamisesta siten että moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökohtaisen ajopäiväkirjan säilyttämisvelvollisuus tulee kattamaan vuoden varsin lyhyesti koska kaikki valiokunnassa kuullut asiantuntijat puolustivat tätä lakiesitystä

mutta sitten tietysti niiden osalta joiden ammattitaito nimenomaan on siinä sellun keitossa ja sen prosessin tuottamisessa tilanne on haasteellisempi

silloin käytiin varsin tiukka poliittinen vääntö jonka seurauksena lopulta oli se että tuli voimaan tämä lainsäädäntö joka jätti tämän karenssin yli viiden viikon vuosilomiin mutta ei jättänyt näihin viiden viikon vuosilomiin

siellä on tietyt ympäristösäännökset joissa suomella on tiukemmat normit kuin monella muulla

siellä on joukossa myöskin asuntovelallisia ja on hyvin tärkeää että meillä on olemassa sellainen järjestely jossa voidaan erityisesti sitten jos taloudellinen tilanne tässä olennaisesti kokonaisvaltaisesti heikkenee huomioida asuntovelallisten asema

meillä ainakin pirkanmaalla lähes valtaosa kunnista on jo siirtynyt siihen järjestelmään että aina kun omaishoito korvaa laitoshoidon on oikeutettu omaishoidon tukeen

sinänsä lähtökohtaisesti on ihan hyvä asia se että perhepäivähoitajat ovat samassa asemassa kuin lapsia päiväkodeissa hoitavat henkilöt ja heidän työaikaansa kunnioitetaan samalla tavalla kuin muiden samassa asemassa olevien henkilöiden

ja kun vielä saadaan nyt nämä yhteiset valtakunnalliset kriteerit niin kyllä kai nyt kaiken järjen mukaan pitäisi jo tämän järjestelmän pelata eikä kannata kiistellä siitä mistä luvusta se maksetaan

se on myöskin linjassa euroopan unionista tulevien vaatimusten kanssa ja se ei myöskään lisää kuljetusyrittäjien osalta byrokratiaa vaan hyvin laajalti oltiin sitä mieltä että tämä esitys on hyvä lisä ja valiokunta ehdottaa tämän hyväksymistä yksimielisesti

monet työnantajat varsinkin pienet työnantajat ja ymmärrän sen hyvin pelkäsivät että minkälainen pandoran lipas tästä nyt aukeaa kun lomalla sairastuminen saa aina aikaan sen että kun saa lääkärintodistuksen sen kautta tietenkin pystyy todistamaan että aina tulee uusia lomapäiviä

tässä suhteessa olen pitänyt hyvänä sitä mitä muun muassa puhemies on asiasta lausunut eli se on yksi sellainen avainkohta joka huolestuttaa ihmisiä